arvoisa herra puhemies

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntarakennelakia

lisäksi esityksessä ehdotetaan kumottavaksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen momentti joka koskee kuntarakennelain tässä esityksessä muutettavaksi ja kumottavaksi ehdotettuja säännöksiä

hyvä niin

se kohdistuu kaikenikäisiin syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta mutta erityisesti nuorten syrjäytymiseen ja siihen liittyy myöskin tämä yhteiskuntatakuu johon on omiakin hankkeita mutta kaiken kaikkiaan siihen että kaikenikäisten ihmisten syrjäytyminen voidaan välttää

elikkä tanskaahan pidetään vanhustenhuollon mallimaana ja sieltä käydään hyvin paljon katsomassa mitä pitäisi suomessa tehdä

täällä alanko kahiluoto kysyi sosiaaliturvan ja työn yhteensovittamisesta ja hän on pitänyt sitä ansiokkaasti esillä hyvin monissa puheenvuoroissa

he ovat tehneet sen jo toistakymmentä vuotta sitten tehneet lailla päätöksen että ei enää laitoksia

kuntarakennelaissa säädettäisiin kiinteästä määräajasta johon mennessä kunnan olisi tehtävä kuntarakenneuudistukseen liittyvä yhdistymisselvitys ja mahdollinen siihen perustuva yhdistymisesitys

tähän liittyen totean edustaja aallolle että huomenna kun tämä käsitellään yksityiskohtaisessa käsittelyssä nämä esitykset tehdään siinä vaiheessa

erityisesti satsaus on nuoriin

osatyökykyiset työssä hankkeessa meillä on ollut tällainen iso ohjelmatyö jossa on ollut lainsäädäntötyöryhmä joka on jakaantunut työ ja elinkeinoministeriön ryhmään ja sosiaali ja terveysministeriön lainsäädäntötyöryhmään ja sitten meillä ollut vielä tällainen toimintakonseptiryhmä

eihän meillä tarvita näin monta porrasta koska se on aikaansaanut sen että aina kun ihmisen kunto on heikentynyt hänet on siirretty

aivan niin kuin edustaja alanko kahiluoto tässä totesi tämä työryhmän raportti luovutettiin nyt minulle ja siellä on hyvin monia uusia esityksiä siitä mitä pitää tehdä työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseksi

arvoisa herra puhemies

se on mainittu juuri että voisi sairauspäivärahalla opiskella ja myöskin esimerkiksi nuorelle ihmiselle joka on masentunut voisi tehdä ihan hyvää että hän pystyy tulemaan välillä töihin tai sinne kouluun mikä on opiskelijan työtä

me emme sitä missään nimessä kielläkään

myös valtionosuuksien vähenemisestä maksettavat korvaukset on vastaavalla tavalla sidottu selvitysvelvollisuuden määräaikaan

se edellyttää sitä että siellä kunnissa on hoidon porrastus otettu huomioon eli on sekä hyväkuntoisille kotiin vietäviä palveluja ja ennalta ehkäistään sitä ettei tulekaan huonompi tilanne ja sitten on niitä jotka ovat ihan täysin hoivan ja hoidon tarpeessa ja kaikkea siltä väliltä

osaa näistä esitetään jo kehyksissä eteenpäin elikkä kun kehyskeskustelu on ensi keväänä niin me olemme siellä jo esittämässä näitä asioita eteenpäin

arvoisa herra puhemies

kuntarakenneuudistuksen tavoitteena on vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää palveluja eheyttää yhdyskuntarakennetta ja vahvistaa kunnallista itsehallintoa

tietysti minulla on oma haave että me voisimme etukenossa olla panostamassa jo tulevina vuosina näihin tosi tärkeisiin asioihin jotka auttaisivat muun muassa näitä nuoria mutta monia muitakin

siis vielä sanon sen että jotta tämä onnistuu tarvitaan kuntouttavaa hoitotyötä tarvitaan kuntouttavia palveluja kotiin tarvitaan toimintakyvyn edistämistä tarvitaan vanhusten lääkehoito kuntoon etteivät he joudu väärän lääkehoidon vuoksi terveyskeskuksiin

niin minä ihan sitä vaan että me silloin kysyimme sitä että mitä tällä itse asiassa on tarkoitettu että ei saa vaikuttaa ja minä mielelläni kuulen siitä mitä se tarkoittaa koska en vielä tiedä sitä

se hoidon porrastus on se a eikä ole tarkoitus että kun puhutaan kotiin vietävistä palveluista että se olisi turvatonta se kotona oleminen

kuntarakenteen selvittämisen tarve ei ole hävinnyt minnekään ja sen lähtökohtana tulee edelleen olla kuntalaisten palvelujen turvaaminen

sitten pitäisi olla paikka jossa on turvallista ikääntyä

vielä yksi arvoisa puhemies liittyen siihen että minä olin aivan järkyttynyt siitä että keskustapuolue esitti täällä että siirrettäisiin perusterveydenhuolto sairaanhoitopiireille

on koulutuspalveluja kuntoutuspalveluja työpaikan keinoja on sosiaali ja terveydenhuoltoa on työvoimahallinnon keinoja on sosiaaliturvan keinoja auttaa osatyökykyisiä

arvoisa herra puhemies

hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laeiksi sairausvakuutuslain ja kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

edustaja juvonen ja tolppanen ovat poissa kiitos

arvoisa herra puhemies

muutaman sanan sanon

nyt täytyy sanoa keskustapuolueelle että se ongelma on perusterveydenhuollossa ja sinne pitää se vahvuus saada eikä toisinpäin

sosiaali ja terveysministeriössä käynnissä olleessa osatyökykyiset työssä ohjelmassa on tehty ehdotuksia niistä lainsäädännöllisistä muutoksista joilla helpotetaan osatyökykyisten työssäjaksamista tai työllistymistä

me olemme nyt kehittämässä tällaista toimintamallia jossa nimenomaan otetaan koppi siitä osatyökykyisestä hyvissä ajoin niin että se tilanne ei pääse niin pahaksi että tuloksena on vain se työkyvyttömyyseläke tai edes osatyökyvyttömyyseläke vaan ihminen pystyisi tekemään työtä

vastauspuheenvuoro edustajat saarikko ja katainen

mutta jotta se saadaan ihan oikeasti voimaan ja toimeenpantua niin tarvitaan tietysti sitä rahaa ja riihikuivaa mutta sitten myöskin tämä palvelurakenne mihin edustaja widerooskin kiinnitti huomiota

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

niihin lukeutuu päätoimisen opiskelijan mahdollisuus päivärahaa menettämättä vähäiseen opiskeluun sairauspäivärahakauden aikana

ja vielä vastauspuheenvuoroja täällä

arvoisa herra puhemies

saattaa nimittäin käydä niin että vanhus joutuu viimeisinä vuosinaan parikymmentä kertaa vaihtamaan paikkaa niiden viimeisten viiden vuoden aikana ja tällä palvelurakenneuudistuksella me pyrimme juuri siihen että se olisi se kaksitasoinen malli eli koti ja palveluasuminen ja sinne tuotaisiin sitten ne palvelut

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon valtakunnallisia sähköisiä tietojärjestelmiä ja sähköistä lääkemääräystä koskevia lakeja ja koska nämä lääkemääräyksiä koskevat lait ovat allekirjoittaneen siitä syystä käytän puheenvuoron ja käytän puheenvuoroni käsittelemällä toimialaani kuuluvaa lakiesitystä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

osa opiskelijoista pystyisi opiskelemaan hieman ja sillä saattaisi olla jopa myönteinen vaikutus toipumiseen

tässä hallituksen esityksessä opiskelijoille esitetään oikeutta vähäiseen opiskeluun sairauslomalla eli silloin kun heille maksetaan opintotuen sijaan sairauspäivärahaa

arvoisa puhemies

toinen sellainen kriittinen piste kaiken kaikkiaan vanhustenhuollon onnistumisessa on se että ei auta vaikka meillä olisi kuinka hyvä laki ja vaikka olisi kuinka paljon rahaa jos meillä ei ole tekijöitä ja nimenomaan osaavia tekijöitä

siitä on ideapaperi tehty thln ja muitten asiantuntijoitten kanssa ja on tarkoitus että joko tällä viikolla tai sitten heti ensimmäisellä viikolla ensi vuoden alusta nimeän sen työryhmän joka lähtee sitten sitä toimenpideohjelmaa tekemään ja siitä sitten saatte kuulla myöhemmin

ja heitä tuetaan taloudellisesti aivan liian vähän ne ovat hyvin pieniä ne palkkiot ja omaishoidontuki on vielä määrärahasidonnainen ja sitten vielä eri kriteereitä on eri kunnissa

omasta puolestani totean että kyllä meillä tietysti vielä paljon haastetta on nimenomaan tällä sosiaaliturvan puolella eli juuri osatyökykyisten ja myöskin työn kannustavuuden suhteen työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseksi

meidän on pakko pitää vetovoimaisena tämä ala koska ei voi koskaan koneella korvata näitä henkilöitä motivoituneita osaavia henkilöitä ja nimenomaan tällaista moniammatillisuutta tarvitaan

mutta aivan niin kuin edustaja gustafsson totesi hän tulee esittämään toisessa käsittelyssä elikkä ne kannatuspuheenvuorot kannattaa käyttää sitten vasta

tässä hallituksen esityksessä on paljon paljon muitakin sellaisia yksittäisiä asioita elikkä nämä sairausvakuutuslakiin tehtävät uudistukset ovat eräänlainen koonti monista monista muutoksista jotka on vuosien varrella havaittu korjauksen tarpeessa oleviksi

sen jälkeen kun kaikki lääkemääräykset tehdään sähköisesti on lääkäreillä ja myös hammaslääkäreillä mahdollisuus saada tieto hoidossaan olevien potilaiden kokonaislääkityksestä

elikkä puhelista jatkuu

nyt on tehty kolme isoa muutosta

sitten omalta puoleltani tietysti sellaisia mukavia asioita on kerrottavana nimenomaan se että meillä työsuojeluosastolla kehitetään myös työurien jatkamista ja työurien pidentämistä edistäviä toimia kuten työn ja perheen yhteensovittamisen hyvien käytäntöjen levittämistä

se on myös sitä että saa tehdä sitä mihin on saanut koulutuksen eli sitä osaamisen arvostamista tarvitaan ja kaiken kaikkiaan tämän alan yleisellä arvostuksella on suuri merkitys

kattava tieto käytetyistä lääkkeistä ehkäisee myös eri lääkkeiden haitallisten ja vaarallisten yhteisvaikutusten syntymisen

asia

esityksen mukaan vaikeasti sairaan lapsen vanhemmille voitaisiin jatkossa maksaa erityishoitorahaa myös siltä ajalta kun toipumassa oleva lapsi on palaamassa kouluun tai päivähoitoon

jotkut kunnat käyttävät niitä ansiokkaasti vapaapäivien helpottamiseksi

täällä on nyt jonkin verran vastauspuheenvuoropyyntöjä ja niistä otetaan viisi elikkä kaikki jotka ovat tähän mennessä pyytäneet anteeksi kuusi koska torniainen myöskin ja sen jälkeen mennään sitten puhujalistalle

mielestäni tämä keskustelu on ollut hyvää ja monipuolista ja tästä on hyvä jatkaa

sitten vielä kolmas on tämä perhehoitolakiin tehtävä muutos että me voimme käyttää perhehoitoa tässä omaishoitajien apuna

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

meillä myöskin työväkivaltaan kohdistuu uusia hankkeita että työväkivaltaa pysyttäisiin ehkäisemään

arvoisa puhemies

valitettavasti uudistuksesta on julkisuudessa ollut paljon virheellistä tietoa ja paikkansapitämättömiä väitteitä esimerkiksi väite jonka mukaan siirtyminen yksinomaan sähköiseen lääkemääräykseen kaventaa lääkärien oikeuksia kustannusten perusteella

sitten meillä tullaan myöskin nimeämään tällaisia mielekkäitä työyhteisöjä ja halutaan nostaa tällaisia hyviä työyhteisöjä jotka kehittävät ihmisten hyvinvointia ja työssäjaksamista

asia

sitä ei voida myöntää niiltä päiviltä jolloin lapsi on kodin ulkopuolella suorittamassa oppivelvollisuutta tai päivähoidossa eikä vanhempi siten varsinaisesti hoida lasta

kiitos

esityksessä on otettu huomioon ja turvattu myös itsenäisten ammatinharjoittajien ja vaikkapa eläkkeellä olevien lääkärien mahdollisuus laatia sähköisiä lääkemääräyksiä ilman suuria kustannuksia

intensiivisessä lääkehoidossa oleva lapsi ei kuitenkaan heti jaksa täysipäiväisesti osallistua ikäistensä toimintoihin vaikka hänen kuntonsa hoidon kestäessä paranisikin riittävästi ja mahdollistaisi kouluun tai päivähoitoon palaamisen kokeilun

esitys edellyttää että kansaneläkelaitos toteuttaa käyttöliittymäpalvelun joka mahdollistaa sähköisen lääkemääräyksen laatimisen tavallisella kotikoneella tai vaikkapa älypuhelimella

asia

varallaololla tarkoitettaisiin kouluun tai päivähoitoon palaamisen aikaista vanhemman työstä poissaoloa jonka aikana vanhemman tulee olla valmis reagoimaan nopeasti lapsen tilassa mahdollisesti tapahtuviin äkillisiin muutoksiin sekä osallistumaan lapsen hoitoon ja tilanteen seurantaan olematta kuitenkaan koulussa tai päiväkodissa läsnä

asia

reseptilakiin ehdotettujen muutosten perusteella terveydenhuollossa voidaan potilaan suostumuksen perusteella saada aiempaa joustavammin tieto potilaan lääkemääräyksistä

keskustelua ei syntynyt

yksityisyydensuoja varmistetaan siten että potilas voi halutessaan kieltää yksittäisten tai kaikkien lääkemääräysten näkymisen myös häntä hoitavilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä

kiitos rouva puhemies

onneksi täällä talossa sitä kannatetaan ja minä itse koen että sitä tarvitaan vaikka se ei kaikkea ratkaisekaan

niin tässä edustaja saarikko vetoaa siihen että tässä elämme vaikeita talousaikoja ja näin on me olemme vaikeassa taloustilanteessa mutta säästöt ovat myös arvovalintoja

arvio varallaolon tarpeesta sekä tarpeen seuranta tapahtuisi lasta hoitavassa erikoissairaanhoidon toimintayksikössä

keskustelua ei syntynyt

esitys helpottaa vaikeasti sairaan lapsen hoidon ja hoitoon osallistuvan vanhemman työn yhteensovittamista sekä edesauttaa lapsen toipumista ja kouluun tai päivähoitoon palaamista vaikean sairauden jälkeen

meillä on paljon muutakin meneillänsä

se että viime kaudella jouduttiin tekemään lapsilisiin euromääräisiä leikkauksia ei minusta oikeuta leikkaamaan lapsilisiä uudestaan ja kyllä minun mielestäni tämä indeksisidonnaisuuden poistaminen on myös leikkaus

ajatelkaa me saimme sen pitkän pitkän ajan jälkeen sitä on siis kymmeniä vuosia odotettu että kotikuntalaki saataisiin tehtyä ja nyt se saatiin se oli täällä lähetekeskustelussa se että voi valita kotipaikkakuntansa mennä toiselle paikkakunnalle lähemmäs esimerkiksi omaisia

asia

jatkossa myös alaikäisten tiedot ovat nähtävissä katseluyhteyden kautta mutta erityisesti pienten lasten dwarf mitä erityisesti pienten lasten vanhemmat ovat toivoneet

päinvastoin nyt mielestäni pitäisi tehdä mieluumminkin tasokorotus lapsilisään jos muistelee niitä puheenvuoroja niitä hae tai muistellen ja puhevallan itäkeskusta mitä keskustapuolue käytti viime kaudella niin pääministeri sipilän kuin peruspalveluministeri rehulan suulla

mikäli äiti on vanhempainrahaa saadessaan työssä tai opiskelee päätoimisesti saaden opintorahaa vanhempain rahaa voidaan maksaa äidille vähennys on vanhempainrahaa voidaan maksaa äidille vähimmäismääräisenä